teollista rakennemuutosta elävässä maakunnassa me olemme siis kaksinkertaisia häviäjiä

tärkeätä on myös se että ei koe eläintoiminta saa tukahduttaa myöskään sitä että esimerkiksi koirien perinnöllisten sairauksien vastustamisessa pitää edelleen olla mahdollisuus näihin verikokeisiin

mutta toisaalta on todettava että edustaja hakkarainen toi juuri oikeat asiat anteeksi harakka toi juuri ne oikeat argumentit esille joita tässä käsittelyssä tarvitaan

tällä ratkaisulla ranskassa turvataan teolliset työpaikat

tämä on täysin poliittisen päätöksenteon mukaista ohjausta vailla sitä huomiota kuinka maakunnassa voidaan edelleen toimeliaasti elinkeinopohjaa rikastuttaa

tämäkin keskustelu tästä uudistuksesta on selkeästi jo tuonut esille sen että yhden maakunnan osalta murehditaan täällä valmiiksi mikä on kyllä hyvä että niin tehdään mutta kokonaisuudessaan tällä uudistuksella ei selkiytetä tilannetta eikä demokratiaa lisätä

tässä pääministeri toi hyvin esille sen kuinka tärkeää on työehtosopimusten olemassaolo ja siellä turvattavat ratkaisut

ei saa sulkea liian ahtaaksi sitä tulkintaa millaista tutkimusta saa tehdä

kannatan

kysynkin jatkoksi kun tässä kysymyksessä tuotiin huoli pienyritysten osalta mitenkä valtiovalta itsessään lähtee toimimaan sen peikon kanssa että kunnat mutta myös valtiovalta itsessään ovat edistämässä kuitenkin omilla toimillaan säästötavoitteiden paineessa sitä että me pakotamme yksinyrittäjyyteen

siksi kannatankin edustaja kataisen tekemää hylkäysesitystä

meillä on lemmikkieläinpuolella päästy häntien typistämiskieltoon korvien typistämiskieltoon

ja kun me tiedämme että alkoholi vaikuttaa jo pieninä määrinä ihmisen omaan toimintakykyyn arviointeihin ja hallintaan niin on ihan oikein käydä tätä keskustelua

kun nuorisotakuuta onneksi ja hyvällä suunnittelulla nyt tehdään niin kuinka vastuuministeri on huomioinut ei niinkään sen ettemmekö me saisi niitä nuoria työpaikoille vaan sen ettemme me riko työmarkkinoiden keskeistä arvoa oikeutta oikeudenmukaiseen palkkaan että me tulemme turvaamaan työelämää säätelevän lainsäädännön siltä osin että meillä työturvallisuutta tai työsopimuslakia tai alalla olevaa työehtosopimusta ei loukattaisi siinä huumassa tässä valmistelun tiessä

meillä on paljon edetty ja me tarvitsemme geneettistä tutkimusta perinnöllisten sairauksien vastustamiseen jolloin me voimme esimerkiksi tulla siihen johtopäätelmään että kun on rotuja joissa koira luonnollisesti jo kärsii tai on perinnöllisiä silmäsairauksia lonkkaniveldysplasiaa niin näihin pystytään puuttumaan ja se ohjaa edelleen koirien terveyttä

meidän pitäisi edustaja mustajärven mukaan katsoa nyt kauemmaksi ja oikeastaan miettiä koko meidän vaalijärjestelmää aluejakoa tässä maassa

me olemme maa ja metsätaloudessa nähneet mitä on tapahtunut kun työehtosopimuksia on purettu ja metsureita on pakotettu olemaan yksinyrittäjiä ei olla enää metsäyhtiöiden palveluksessa vaan heidät pakotetaan yksinyrittäjyyteen

arvoisa puhemies

on hienoa että hallituspuolueen kansanedustajat tukevat toisen hallituspuolueen ministeriä ja puheenjohtajaa mutta täytyy sanoa että hieman löysää se on

pitää olla rohkea uskalias ja näyttää oman rikastumisensa tie koska meille pitää luoda joku sellainen järjestelmä että osakkeilla rikastuminen ei ole pelkästään syntistä vaan se voi olla työllisyyden ja tekemisen kannalta erittäin tärkeä asia että vapaana lähes miinuskorolla lepäävä raha voisi tuoda kehittyville kasvuyrityksille mahdollisuuksia saada enemmän varallisuutta uusien työpaikkojen luomiseen

he saavat kyllä saman palkan siitä tehdystä työstä mutta heille siirtyvät itsessään omasta eläkkeestään huolehtimisen velvoitteet

toivotaan niin tapahtuvan että erva alueilla vaaleilla valittu valtuusto ja sitä kautta hallitus hoitaa asioita ja tuo sen demokratian tähänkin järjestelmään

tämä lakiesitys on hyvä ja toivotaan että kun seuraava kokonaisvaltainen lainsäädäntö tulee niin siinä päästään vielä enemmän eteenpäin

kyllä politiikan realismiin kuuluu se että katsotaan niitä asioita mitkä ovat periaatteellisia olleet ja silloin pitää hallituspuolueessa ainakin kestää se että asia otetaan esille ja siitä puhutaan täällä

työehtosopimukset lähtevät pääsääntöisesti matkakorvausten maksamisen osalta siitä että maksetaan verottajan vuosittain vahvistamien verovapaiden kilometrien osalta kilometrikorvauksia ja kun ei synny verotettavaa tuloa kun eivät työnantajat maksa sitä niin kuinka voidaan ajatella että saataisiin verotuloja kun ei ole verotettavaa tuloa ja työehtosopimukset eivät edellytä

meillä on tällä hetkellä maakuntavaltuusto joka valitaan kunnallisvaalien poliittisten tulosten perusteella meillä on kuntavaalit meillä on kuu si aluehallintovirastoa viisitoista ely keskusta meillä on eun nuts aluejako viidelle ja sitä kautta vielä alemmille tasoille

selkeästi tämän nuorisotyöttömyydenkin ja vastikkeellisuuden osalta tässä salissa on epätietoisuutta ja osaamattomuutta ettemme sitten huumaantuisi liikaa siihen että meillä käskyttämällä ja pakottamalla murretaan meidän perusjärjestelmä

toisaalta on sanottava että tässä on sellaisia hyviä piirteitä että kun tiedetään muutaman vuoden takainen alalla ollut iso kartelli tämä kyllä antaa läpivalaisua ja uskottavuutta vielä enemmän avoimempaan ja aidompaan kaupan tekemiseen

siinä mielessä kyllä rohkaisen pääministeriä enemmän julkiseen avoimuuteen ja haastamaan meidän kulttuuriamme siihen luomaan uusia työpaikkoja

arvoisa rouva puhemies

ei siellä mittarilla todellakaan katsota paljonko sitä eläkettä on ja minä toivoisin että tämä lause tulee rehellisesti myös perussuomalaisten suusta toistaen

uskon kyllä että kun alalle tulee toimijoita lisää niin se myös mahdollistaa aktiivisemman kilpailun metsien myymisestä ja sitten sen että alalle pyrkii toimijoita ja ehkä vielä yhteismetsälakia pystyttäisiin avaamaan siihen suuntaan että nämä uudet tekijät voisivat tulla kosimaan näitä kaupunkilaismetsänomistajia ja kokoamaan yhteen ja sitä kautta myös piristämään puukauppaa

tämä tarkoittaisi työnantajalle lisäkustannuksia

meidän tämä kaiken kaikkinen sekamelska tässä kohtaa ja vielä tämä uudistus siihen päälle hämmentää äänestäjiä eikä todellakaan lisää äänestysaktiivisuutta

on helppo nähdä eu vaalien osalta kiinnostus tietysti eurooppaa kohtaan mutta iso koko suomen käsittävä vaalialue on se yksi syy miksi ihmiset eivät äänestä

edustaja lohi ui mallikkaasti ja oikein perustein vastavirtaan niin kuin lohi kudulle ja on todella hienoa että ollaan huolissaan eläkeiän ja eläköitymisiän korottamisesta

ja erityisesti on oikeastaan hyvä kun valiokunnan kannanoton loppuvaiheessa pohditaan sitä että kun kokonaisuudistetaan lainsäädäntöä niin täytyy huomioida se olisiko pakollinen tunnistusmerkintä välttämätön

käsiteltävänä oleva esitys on esimerkki siitä kuinka nykyhallituksen pitäisi myös rakentaa yhteiskunnassa tekemistä ja sopimista

nyt isojen vaalialueiden muodostaminen eriyttää poliittista mielenkiintoa ja passivoittaa ihmisiä äänestämästä

edellisen hallituksen aikana liikkeelle laitettu eläkeuudistus on juuri se esimerkki kuinka kolmikannassa voidaan sopia isoista meitä eteenpäin vievistä asioista

tulee koko ajan keskustapuolueen ensimmäisessä termistössä kuitenkin esille että sen eläkeiän nostamisen jälkeen käännetään katse siihen että koko työuraa pitää pidentää

itse koiraharrastajana täytyy todeta että rotukoirista lähes sataprosenttisesti kaikki ovat jo tunnistemerkittyjä

on lähes katastrofaalista että me lähdemme myymään kannattavaa valtion omaisuutta tämä on askel siinä ja se minun huoleni tässä kansanedustajana onkin mitä on fortum tämän jälkeen

arvoisa herra puhemies

demokratiaa pitää kehittää ja meidän tulee tätä koko järjestelmää uudistaa niin että meillä maakunnat ovat maakuntia

toivoisin että keskustapuolue yhtyisi tähän samaan rintamaan että työssäolon jaksoa pitää kaiken kaikkiaan pidentää niin että ihmisellä eläkkeelle jäädessään on oikeus hyvään ja ylläpitävään eläketurvaan

sitä kautta tämä erityisesti helpottaisi tullin valvontatoimenpiteitä että meillä niiden laittomasti maahan tulevien koirien kohdalla jo siinä vaiheessa jos ei niitä ole tunnistusmerkitty voitaisiin todeta että on parempi sitten myös tähän terveyden tarkastukseen keskittyä

kansanedustajan yksi tehtävä on edustaa maakuntaansa edistää maakunnan asemaa

arvoisa herra puhemies

mikäli esimerkiksi satakunta pilkottaisiin olisi aika mielenkiintoisen näköistä että naapurikylän pojat äänestäisivät eri alueilla

tärkeää kuulla todellakin edustaja rundgrenin kysymykseen vastaus mutta haluan myös tiedustella sitä onko tässä linjauksessa nyt oltu kuitenkin turvaamassa myös kalastajien ammattikalastajien omia mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoaan eli onko ministeriön linjauksen takana ennemminkin hallitusohjelma kuitenkin kuin vain yksittäisesti valiokunta joka ansiokasta työtä on tehnyt

onko se solidiumin salkussa täysillä myyntivaltuuksilla ja ollaan menettämässä taas tätä hyvää kansallista omaisuutta tässä maassa

tässä vaiheessa kun on kysymys poliisista ja muista virkamiehistä on varmasti hyvä todeta että niin palomiehillä kuin muillakin on ammattiin liittyviä seikkoja mutta kyllä meillä työpaikkaterveydenhoito ja muu huomioi kuntoisuuden

nyt tulee tämmöinen papukaijaefekti kun edustaja gustafsson käytti tuossa lopussa melkein juuri sen puheenvuoron minkä aioin käyttää

sopimus on aina sopimus tavoitteita paremmasta on toki meillä työnantaja ja työntekijäpuolten edustajilla jokaisella

parhaimmillaan se voisi tarkoittaa että kuntien yhdistyessä samassa kunnassa olevat asukkaat äänestäisivät eri vaalipiireissä

on hyvä että käydään valiokunnissa rakentavaa keskustelua ja pyritään siihen yhteiseen näkemykseen ei pakottavasti vaan että kun aidosti todetaan asioiden näin olevan niin sitten tehdään sellaisia yksimielisiä mietintöjä jotka tuodaan tänne isoon saliin tämmöiseen rakentavaan keskusteluun

arvoisa puhemies

kyllä hallituksen esitys on oikealinjainen mutta jo käytetyt puheenvuorot ovat hyvä lähtökohta

vaikka se onkin omistajaohjausministerin rootelissa on niin keskeisestä isosta yrityksestä valtionomistuksen osalta nyt kyse että olisi melko mahdotonta uskoa etteikö keskustelua olisi jo käyty

meille tämä on suuri ongelma sillä nyt on tämmöinen sopimusjobbailu tullut tähän maahan toivottavasti ei pysyvän muotoisesti vaan että meillä yritys tekee molemminpuoliset työehtosopimukset tätä on erityisesti jakelupuolella tällä hetkellä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on pakko sanoa vaikka ei tähän aivan liity mutta signaalina siihen kuinka tästä sitten tiedotetaan jatkossa että olen hirvittävän pettynyt siihen että esimerkiksi telan osalta on eläketiedottamisessa tehty radikaaleja muutoksia

painotetaanko nimenomaan linjauksissa sitä niin kuin hallitusohjelmassa lukee että ammattikalastajien elinkeinomahdollisuudet pitää ottaa huomioon

tässä lainsäädännössä mitä nyt ollaan muuttamassa erityisen tärkeä piirre on se että nyt poistetaan sitä kohtuuttomuutta mikä on ensisijaisten eläkkeiden osalta

olisin samoin kysynyt myös onko mietitty sitä kuinka tämä huviveneilijöiden iso ja kasvava määrä on otettu tässä huomioon kun tiedetään että vesilläliikkumislaitteet ovat erityisesti muuttuneet

edustaja räsänen laittoi meidät kaikki yhteen samaan koriin mutta minä irtisanoudun kyllä siitä arvostelusta mitä edustaja räsänen sanoi

on totta että vuokratyö on varmasti täällä ja pysyvästi

myllykosken puheenvuorosta voidaan sitten sanoa että täytyyhän tietää ketä äänestää ja kuka menee omasta maakunnasta läpi mutta se on ehkä pienempi paha siinä järjestelmässä

mutta toki täällä taustalla edelleen kummittelee se kun meille tulevat nämä lukukausimaksut kuinka tällä voidaan subventoida sitä jos meillä kuitenkin tulee tapahtumaan se että ulkolaisten eta alueen ulkopuolisten opiskelijamäärät putoavat koska se on nyt esimerkkien osalta nähtävissä että näin tulee käymään

siinä on omat hyvät piirteensä myös tekijän kannalta

minä haluan ainakin tuoda osaltani esille sen että on myös positiivista tuoda omat menestymisensä edellytykset ja se mitenkä on niitä pystynyt käyttämään hyväkseen kaikelle kansalle tiedoksi

toivoisinkin jonkun ministereistä pystyvän vastaamaan siihen minkälaisiin toimiin tullaan että tässä maassa noudatettaisiin edes työehtosopimuslain määräystä kohtuullisesta palkasta ja tämmöinen alipalkkaaminen olisi kiellettyä

niiden nopeudet ovat valtavia pienten skoottereitten ja muiden laitteitten nopeudet ovat valtavat eikä yhtään tee harkintakykyä eikä sen laitteen hallintaa helpommaksi se onko huviveneilijä tai ammattiveneilijä ja nämä ovat siellä ammattiveneilijöiden osaksi liikennöimillä reiteillä erittäin suuri riski

tämä uudistus ei tule läpäisemään omalta sisällöltään niin että eläkkeensaajat tämän ehdotuksen perusteella saisivat sen kaiken tiedon mitä kuuluisi saada

toivotaan että tämä muuttunut poliittinen tilanne erityisesti ison sote alueen osalta ervoineen pysäyttäisi tätä keskustelua ja pohdittaisiin kaiken kaikkiaan meidän hallintorakenteita niin että äänestäminen ja kansalaisvaikuttaminen paremmin palvelisivat ja tuottaisivat positiivista politiikan tekoa

mutta joka tapauksessa yt menettelyn kautta voidaan tänä päivänä niin helposti toistaiseksi voimassa oleva työsuhde irtisanoa ja siirtyä käyttämään vuokratyövoimaa

meillä jää puutteelliseksi yrittäjätahojen meillä jää puutteelliseksi myös työntekijätahojen saama tieto mitenkä tämä vaikuttaa siihen mitä me voimme itsessämme tehdä

jos ei meillä tässä maassa ole yrittäjiä ja yrityksiä niin ei meillä työläisillä ole käsipareille töitä

siinä vaiheessa kun pohditaan kuinka sitten yliopistojen rahoitusta voidaan tavallaan sitä kautta kehittää ja kuten edustaja lauslahti sanoi tarjota suomalaisillekin sitä korkeatasoista opetusta jos ei meillä ole imua tänne kansainvälisten opiskelijoiden osalta tulla olen melko vakuuttunut siitä että myös se korkeatasoisen opetuksen houkuttelevuus tulee madaltumaan

meillä on tässä maassa paljon esimerkkejä joissa suomalainen työntekijä on korvattu ulkomaalaisella työvoimalla ja heidän palkkaetuuksiensa ja sosiaalisten etuuksiensa lainsäädännöllinen valvominen on erittäin hankala ja problemaattinen prosessi

mutta haluaisin tuoda esille sen että tässä yhteiskunnassa eläkejärjestelmässä on yksi musta aukko

nyt tämä epäsuhtainen yhteensovittaminen tulee korjatuksi siihen muotoon että se mahdollistaa tämän tapaturmaeläkkeen saamisen plus sen että työstä ansaittu eläke on siinä laskennassa

kyllä minä haluan osaltani olla kantamassa sitä huolta ja vastuuta että yritystoiminnalla on rahoituspohjaa mutta reiluilla pelisäännöillä mitä tämä hallitus ei toki tarjoa ammattiyhdistysliikkeelle

olisin toki toivonut että tässä uudistuksessa oltaisiin voitu käsitellä meillä viime eduskuntakaudella ollutta eläkkeiden katto keskustelua ehkä vähän toisella tavoin kuin että leikkaamme vain sitä mitä työllä on ansaittu

siinä kohtaa ehkä se sipilän vaitonaisuus omien sidonnaisuuksiensa osalta kulkee sitä samaa latua että pidetään giljotiinia työväestön ja ammattiyhdistysliikkeen yllä

eli tähän liittyy paljon sitä että tänne tuodaan ulkolaisia työntekijöitä vuokratyösuhteeseen heille maksetaan niin sanotusti palkkaa heillä on ylisuuret vuokrat työnantaja veloittaa vuokrat ja siitä vielä kotimaassa

mitä yksityiskohta

jotain pitäisi tehdä

tää

pakotteitten vaikutus ja tämä että maitotilalliset ovat tuossa tilanteessa on erittäin huolestuttavaa mutta täytyy nähdä että tämä on vähän laajempi kysymys kuin vain pelkästään maitosektori

jos me olemme tavallaan sulkemassa maksuilla ovia tänne tulemiselle en kyllä näe että tämä käsittelymaksun poistaminen voisi tehdä siitä houkuttelevamman

montaa kertaa en ole tässä istuntokauden aikana ollut niin jyrkästi samaa mieltä kuin siitä mitä edustaja elo nyt ilmoitti

minun mielestäni erittäin hyvä lähtökohta on se että se ennakkoilmoitus olisi se läpinäkyvyyden mittari jolloin äänestäjäkin voi jo äänestyspäätöstä tehdessään todeta ehdokkaansa rahoituksen lähtökohdat jolloin hän voi puntaroida siinä tilanteessa mistä se rahoitus on tullut ja miettiä sitten totta kai luottaen omaan ehdokkaaseensa onko sitoumuksia syntynyt vai ei ja nähdä kaiken kaikkiaan sen mikä on sen edustajan suuntautuminen siinä omassa poliittisessa viitekehyksessä myöskin onko hän vain omaksunut puoluekannan saadessaan rahoituksen sieltä ja sieltä täältä

on ehdottoman tärkeä asia että työnantaja pystyy reagoimaan sellaisessa tilanteessa missä tulee iso tilaus ja se oma henkilöstö ei pysty siihen vastaamaan

kuinka paljon nyt elinkeinoministeri ja maa ja metsätalousministeri keskustelevat siitä mitä tapahtuu tällä hetkellä investointien osalta

oltaisiin otettu sellainen asetelma että voit ottaa eläkettä ja työhistoriasi voi jatkua

tässä kohtaa on ihan selkeästi etua että meillä on semmoinen mahdollisuus mutta toki määräaikaiset työsuhteet voivat senkin kohdan kyllä paikata ja siinä kohtaa ei pitäisi työnantajien ujostella ottaa niitä määräaikaisia työsuhteita

esimerkiksi työmarkkinatukea voitaisiin käyttää helpottamassa niitten työntekijöiden turvaa jotka saavat työpaikan

arvoisa puhemies

uudistus kuitenkin sisältää mielestäni sellaisia elementtejä jotka paitsi sukupolvien myös sukupuolten välistä tasa arvoa edistävät

hallitus teki selvityksensä pakotteiden vaikutuksesta mutta voisin sanoa näin peruskoulupohjalta että se oli erittäin varovasti arvioitu

meinattiin päästä jo edustaja tiilikaisen avulla seychelleiltä keittiöremontin kimppuun mutta onneksi tässä kohtaa puhemies pysyy jämäkkänä

arvoisa herra puhemies

on totta että tämä korkeimman hallinto oikeuden tekemä ratkaisu eittämättä heittää tumman varjon meidän käymälle keskustelulle kun ajatellaan kuinka vaikeassa tilanteessa ollaan neuvoteltu kun ollaan oltu ratkaisemassa euroopan rahoituskriisiä

kyllä aivan varmasti tästä venäjän elintarviketuontikiellosta tulee huomattavasti isompia vaikutuksia niin että teknologiateollisuuden työpaikkoihin tämä tulee vaikuttamaan aivan varmasti lähiaikoina

on pakko edelleen toistaa sitä että on tärkeätä että tässä kohtaa ymmärretään että harmaan talouden torjunnan yksi elementti on juuri se että meillä pystytään kansainvälisesti torjumaan ja tilkkimään tätä aukkoa

mutta erittäin hyvä näkemys ja tuen tuota näkemystä voimakkaasti

oikeastaan on ollut hienoa kuunnella sitä kuinka yhden valiokunnan toimia arvostetaan koko eduskunnassa ja se on saanut positiivista palautetta

se on niin kuin edustaja virtanen sanoi omatunto ja ehkä se on sitten joko hyvä taikka huono että me tarvitsemme tällaisen omantunnon omien toimintojemme seuraamiseen ja valvontaan

täytyy lainsäädäntöä edistää ja tässä on se oikea askel mikä myös hallitusohjelmaan on oikein kirjattu että pitää taloudellinen kiertotie katkaista jotta me pääsemme aidosti harmaan talouden ytimeen

on todellakin varteen otettava ja nähtävä asia kun näitä tietyissä työurissa tietyissä työkokonaisuuksissa olevia hankkeita lähdetään arvioimaan että koska ja mikä on se raskas työ että hallitus lähtee työmarkkinaosapuolten kanssa valmistelemaan jo nyt tässä vaiheessa sitä mitkä ovat ne alat mitkä ovat ne ammatit jolloin kun ruvetaan pohtimaan sitä onko tällä henkilöllä täyttynyt se pitkän työuran ja raskaan työn tekemisen raja niin ei kävisi niin kuin tällä hetkellä käy aina ensimmäisenä niin sanotun työkyvyttömyyseläkkeen osalta että tulee se kielteinen päätös ja sen jälkeen vasta ruvetaan käsittelemään tosissaan vaan nyt luotaisiin jo se pohja

kysyisin valtiovarainministeriltä vielä uudemman kerran

mutta on pakko kyllä yhtyä siihen hyristelyyn että tällä on oma merkityksensä ja tämä on erittäin hyvä oman toiminnan seurantaväline

erityisesti on pakko sanoa että toivotaan että kun on tästä tuottavuusohjelmasta kriittisesti keskusteltu niin niitä huomioita osataan ottaa tämän valiokunnan esille tuomista seikoista

ruvetaan jo nyt pohtimaan niitä aloja että kun se vakuutusyhtiön työeläkeyhtiön lääkäri saa ne paperit käteensä niin tietää että täällä on se pohja jo saavutettu sitä kohden meidän pitää edetä

ainoa on että sen yksittäisen tekijän taiteilijan luovien alojen toimijan tavallaan mahdollisuudet ison kansainvälisen tuotantoyhtiön kanssa neuvottelemiseen tai niin kuin tässä laissa annetaan mahdollisuus kohtuullistamiseen ovat pienet